kiitos arvoisa puhemies

kuten sanottu yleisradio sinänsä ei enää minulle kuulu mutta entisenä viestintäministerinä ja ylen ystävänä sanon kyllä että mielestäni on tärkeää että siellä kiinnitettäisiin huomiota juuri tämänkaltaisiin seikkoihin ja varmasti eduskunnan hallintoneuvosto on tässä tärkeä voimavara joka voi tätä keskustelua myös käydä ja samoin tietenkin sitten kaikki yhdessä voimme kiinnittää näihin asioihin huomiota

ja tietenkin suomalainen kulttuuri on myös yleisradiolle iso mahdollisuus ja siksi ei ole ollenkaan huono asia nostaa näitä asioita keskusteluun myös tässä yhteydessä

sitä hyvin kattavasti melkeinpä niin kuin sanottu joka kunnassa jo on ei nyt kaikissa mutta kuitenkin sitä on seurattu tarkkaan ja aika kattavasti maassa sitä on

mutta kuten sanottu se on vähän erilaista ja vaihtelee ja siksi varmasti on tärkeää että me siellä ministeriössä kiinnitämme erityisesti huomiota siihen miten sitten näitä hyviä käytänteitä siellä missä on osoittautunut tämä toiminta hyväksi tuloksia tuottavaksi ja muuksi voitaisiin levittää laajemmin ja varmasti tämänkaltainen ote voi jatkossa meillä ministeriössä sitten myös vahvistua kaiken kaikkiaan

myös minä iloitsin kulttuuriministerinä siitä mitä edustaja puumala täällä totesi että oli mukava asia vaikka verot eivät minulle myöskään kuulu että tämä elokuvien tuotantotuen verottaminen peruutettiin täällä eduskunnassa ja ministeri rinnehän täällä kyselytunnilla siihen kerran viittasi ja se oli iloinen päivä kaiken kaikkiaan

tämä säästötoimi mikä sinne kohdistuu on ihan vastaava kaikilla hallinnonaloilla valtion omiin virastoihin laitoksiin kohdistuva säästö ja siitä seuraa juuri tätä näin se vain on

siellä varmasti myös sisäistä pohdintaa käydään siitä että kun nämä pari aluepistettä lopetetaan niin tämä palvelu kuitenkin säilyy sillä alueella koska tietenkin tämä on hyvin tärkeää kaikkinensa

mutta tärkeää on kaiken kaikkiaan se että ensinnäkin tämä rahapeliyhtiöiden asema turvataan että se monopoli turvautuu ja edunsaajien asema yli kaiken pitää turvata ihan ehdottomasti

tämä on tietenkin tärkeää mutta kuten sanottu myöskin tuossa edellisessä puheenvuorossa jatkossa meillä on haasteena tämän niukkenevan kehyksen takia myös miettiä miten näitä asioita hoidetaan

juuri siksi koska se kehys on niukka me emme ole pystyneet uusia ottamaan tähän kovasti ja henkilötyövuosia lisäämään sinänsä eli tämä on nyt se ongelma mikä meillä todellakin tämän tiukan talouden osalta on

mutta rahoituksellisesti ensi vuosi on kuitenkin nyt turvattu

itselleni on hyvin läheistä tämä lasten kulttuuri ja uskon että lasten elämän kannalta on hyvin hienoa että he voivat kulkea kulttuurin ja taiteen kanssa käsi kädessä ja myös kulttuurin ja taiteen tulevaisuus varmasti on turvattu kun lapset ovat sen ystäviä

me olemme käynnistäneet lasten kulttuuripoliittisen toimenpide ehdotuksen täytäntöönpanon ministeriössä avaamalla viisi eri hanketta ja yksi niistä on täälläkin puhuttuun päiväkotiasiaan liittyen

mielestäni se on loistava hieno asia ja näitä esimerkkejä löytyy useita että esimerkiksi päiväkoteihin kouluihin tulee taide olemaan läsnä kulttuuri läsnä ja se on mielestäni todella todella tärkeä kehittämiskohde

eli tämä lastenkulttuuri on ihan painotetustikin otettu nyt tässä sitten meillä esityslistalle niin että voisimme nimenomaan lasten parissa tätä kulttuurikompetenssia vahvistaa merkittävällä tavalla ja tähän kiinnitämme paljon huomiota

minulla on ollut ilo ministerinä kiertää eri alueilla ja paikkakunnilla ja monta kertaa olen suorastaan ilahtunut siitä kun minulle on kerrottu kuinka paljon se taide ja kulttuuri toisaalta niin lasten parissa kuin vaikkapa vanhainkodeissa ja muualla piristyttää elämää rikastuttaa sitä lisää luovuutta ja varmasti antaa tätä kautta myös kansakunnalle menestymisen mahdollisuuksia

ministeri

arvoisa puhemies

kyllä minäkin olin eilen hyvin hämmästynyt siitä että kun samaan aikaan täällä me olimme hyvin tyytyväisiä siitä että tämä kohtuuton asumistuen leikkaus eläkkeensaajille oli peruttu olimme iloinneet siitä että eläkeläiset olivat olleet aktiivisia ja että oppositio oli välikysymyksen tehnyt ja että sitten kuitenkin näytti siltä että nyt olemme onnistuneet tämän vääryyden estämään niin oli hyvin hämmentävää aidosti se että kun täällä keskustelimme niin sitten yhtäkkiä kävi niin että edustaja heinäluoma luki twitteriä ja sitten twitterin kautta huomattiin tämä ministeriön tiedote että itse asiassa eläkkeensaajien asumistukea ollaan toisella kädellä sitten samana päivänä leikkaamassa

meistä oli kohtuuton tilanne se että samaan aikaan ministeri stubb oli täällä käynyt kertomassa että nyt tämä perutaan täydentävässä talousarvioesityksessä mutta ei voitu sanoa että samana päivänä valtioneuvosto oli pitänyt kokouksensa istuntonsa ja päättänyt sitten tästä lakiesityksestä jossa eläkkeensaajien asumistukea oikeasti tosiasiassa leikataan

miten tämä on mahdollista ja miten voi olla niin että ikään kuin tämmöinen piiloleikkaus tulee ilman että siitä erikseen eduskunnalle samassa yhteydessä kerrotaan

arvoisa rouva puhemies

se pitäisi ehdottomasti hoitaa kuntoon

se ei saa olla tabu siitä täytyy keskustella ja minä toivoisin myös hallitukselta avoimia vastauksia siihen miten se voi olla perusteltu linjassa sen suhteen että kaikki muut sosiaalietuudet on nyt sidottu indeksiin

tämä on iso vääryys se ei ole reilua ja se erityisesti huolestuttaa koska juuri viime viikolla leikattiin nuorten toimeentulotukea ja siinä jatkumossa tämä näyttää erittäin pahalta

yliopistoihin palaan vielä sen verran kun täällä aivan oikein nousi esiin tulevaisuus

itse puhuin jaoston kantana tästä työttömyysvakuutusmaksusta mutta sen lisäksi todellakin täällä nousi esiin myös tuottavuusohjelma josta sanottiin että se on kiveen hakattu että se ei koske uusimuotoisia yliopistoja

olemme kuunnelleet lukuisia asiantuntijoita ja näyttää siltä että edelleen ei ole ollenkaan selvää etteikö se jatkossakin koskisi

arvoisa rouva puhemies

kyllä minäkin toivon että ministerit nyt vastaisivat kun kysymme täällä mistä tässä oli kysymys ja miksi tämä leikkaus tehdään ja miksi samaan aikaan hallitus kovin kovaan ääneen kertoo siitä että nyt se on perunut tämän hyvin väärän asumistuen leikkauksen eläkkeensaajilta mutta te ette kertoneet että samaan aikaan te olette tekemässä uutta lakiesitystä joka oikeasti leikkaa eläkkeensaajien asumistukea

samana päivänä kun he täällä kertovat että perutaan he ovat toisaalla tehneet päätöksen että hei otetaankin sitten toisella kädellä pois

peruskauraahan siitä on tämä viimevuotinen linja perusopetuksen merkittävämmästä resursoinnista valtionosuuksia lisäämällä jolla haluamme nimenomaan oppilashuoltoon opetusryhmien pienentämiseen tämän kaltaisiin seikkoihin kiinnittää myös määrärahallisesti erityistä huomiota

meillä on lukuisia pienempiä eriä lähtien vapaan sivistystyön tukemisesta rauhantyön tukemisesta

tärkeä raha on myös tämä opiskelijoiden ateriatuki koska minä en voi ymmärtää sitä että kun muutoin halutaan ruuan hintaa alas niin miten voidaan hyväksyä se että opiskelijoilla nousee ruuan hinta

se ei ole hyvä asia

ja kaikissa näissä on se elementti kun nyt niitä masentavia työttömyyslukuja masentavia irtisanomisuutisia lomautusuutisia jatkuvasti kuulemme ja musta on monien loppuvuosi tässä mielessä että saisimme sitten näitä ihmisiä koulutettua ja autettua sitä ihmistä siinä tilanteessa kun vaikeita hetkiä tulee

se jälkirahoitteinen ja aktualisoituu viimeisimmillään vasta seitsemän vuoden kuluttua

korjausta tuemme myös kirjastojen osalta museoviraston alaisten kulttuurirakennusten osalta ja yhteensä siis puhumme aika ison mittaluokan arvovalinnoista

budjettihan meillä on tasapainotettu muun muassa sitten vaihtoehtoisilla veroesityksillä painottaen ympäristöveroja ja harmaan talouden torjuntaa

nyt mielestäni tilanne on sellainen ministeri mäntylä jos kuuntelette että kun eduskunta täällä nyt kysyy että tiesittekö tästä kuinka montaa tämä koskee kuinka suuri menetys niin kun te varmasti ministeriössä tiedätte sen kuinka montaa tämä koskee ja kuinka suuri menetys niin voisitteko ystävällisesti kertoa meille sen kun kysymme

se olisi mielestäni ihan kohtuullista koska uskon niin että jos hallitus tällaisia esittää niin se silloin tietää sen kuinka monta tämä koskee ja kuinka paljon tämä on keskimäärin varsinkin nyt tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa kun samaan aikaan hallitus on kovalla äänellä kertonut että nyt me perumme asumistuen leikkaukset

ministeri stubb oli tullut esittelemään täydentävän talousarvioesityksen jossa kerrottiin että eläkkeensaajien asumistuen leikkaus perutaan ja samaan aikaan hallitus on tehnyt päätöksen jolla tosiasiassa en nyt tiedä sitten jos ei saa sanoa leikkautuu niin sanotaanko sitten vaikka jäätyy tai mitä termiä ikinä käytetään

emme me täällä ministeri mäntylä itsellemme hae oikeutta me haemme eläkkeensaajille oikeutta

ja jos tosiasia on se että tässä käytännössä leikkautuu asumistuki niin miksei sitä voi sanoa ja varsinkin kun näin on niin sitten täytyy kyllä tietää vastaus eduskunnalle esittää jo tässä istunnossa kuinka monta tämä koskee ja mitä se on keskimäärin

kyllä se nyt vain on niin että tämä vakavin puute tässä hallituksen esityksessä on se että tässä ei ole työllisyystoimia tässä ja nyt

sitten kun puhumme tästä erittäin tuhoisasta pakkolakipaketista josta uskotaan että ihmisten palkkoja leikkaamalla se kilpailukyky sieltä syntyy hupsista vain niin sitten on tullut ilmi ja on syytä epäillä että voi käydä jopa niin että sitten tätä pakkolakipakettia ei tulisi

johtopäätöshän jo maanantailta puhemies täällä salissa oli se että hallituksella ei ole pitkän eikä lyhyen tähtäimen työllisyyssuunnitelmia ja se on kyllä tämän maan talouden kannalta ihan mahdoton ajatus

tästä pakkolakipaketista oli hyvin kriittisiä lausuntoja muun muassa työllisyysvaikutusten kautta ja muuta niin että onko tässä nyt järkeä vai ei niin kuin kysyttiin

voisitteko ystävällisesti arvoisat ministerit nyt antaa vastauksen siihen mitä teette tässä ja nyt

kannatan

ehkä hyväksytään vastalauseenkaa kaks mukaiset kaksi lausumaehdotusta arvoisa puhemies

kannatan

minusta rakentava keskustelu asioista on aina tarpeen ja tänäkin syksynä olemme paljon puhuneet siitä että hallitus on tehnyt paljon leikkauksia pienituloisille ihmisille

samoin olemme olleet tyytymättömiä tietenkin tähän verolinjaan eli eläkkeensaajia ja palkansaajia pitää kohdella reilulla tavalla oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti

tästä on kysymys että silloin kun tehdään jonkun ihmisryhmän kannalta todella hankalia päätöksiä niin silloin pitää voida opposition kysyä haastaa ja yrittää vaikuttaa siihen että huonot päätökset perutaan